hän sanoi että hänelle henkilökohtaisesti omassa elämässään tämä ei ole tärkeää mutta hän on halunnut olla tässä työssä mukana auttamassa ja viemässä tätä lakia eteenpäin

todettiin myös samalla että taloustilanne synkkenee ja uusia sopeuttamistoimia tarvitaan tulevaisuudessa ja siihen myös viitattiin että todennäköisesti jo maaliskuussa näitä asioita tulee eteemme

tällaisia ei ole ennen nähty ja ne kertovat siitä että tällä hallituksella tällä sinivihreällä hallituksella on erittäin vahvasti perusopetuksen mallinen sydän

arvoisa puhemies

hän pystyi ne epäluuloni poistamaan ja totesin hänelle että tämä oli yksi parhaista puheluista joita olen saanut

sen takia arvoisa puhemies meidän pitääkin puuttua rakenteisiin meidän pitää tehdä kuntauudistusta meidän pitää puuttua työurien pidentämiseen

kaasutus eli pyrolyysijärjestelmä jossa lanta kuivatislataan ja kaasuna poltetaan on tällä hetkellä mahdollista

on hyvä että koulun järjestyssäännöt tehdään tulevaisuudessa niin että niihin sitoutetaan ja osallistetaan koko kouluyhteisö ja vaikkapa edustaja sarkomaan ex opetusministerin koulurauhajulistuskin sopisi siihen osaksi

toivon että valtiovarainministeri jutta urpilainen vie myös näitä asioita aktiivisesti eteenpäin kun hän tänään täällä keskustelua oli aluksi seuraamassa

ypäjän hevoskunta on hakenut nyt rakennusluvan joka on myönnetty swebon laitokselle ja se lupa on ok

tässä ei aikaa kovin paljon ole ja nopeasti näitä toimenpiteitä täytyy ryhtyä tekemään pienpanimoilla mutta myös isommilla panimoilla

he odottavat vielä ely keskukselta lopullisen vahvistuksen siihen näin on halunnut paikallinen lupaviranomainen toimia ja samaan aikaan mtt tekee myös pienemmän yhden kuution pyrolyysijärjestelmän koetestausta

ensi vuoden budjetissa on kolme painopistealuetta

julkisen talouden vakauttaminen johon viittasin jo sillä että me tarvitsemme lisätoimenpiteitä todennäköisesti hyvinkin pian ensi vuonna työllisyyden ja kasvun ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä sen lisäksi eriarvoisuuden vähentäminen

arvoisa puhemies

pienpanimoiden näkökulmasta meillä on paljon sellaista turhaa lainsäädäntöä jolla vaikeutetaan juuri näitä asioita joita edustaja myllykoski ansiokkaasti omassa puheenvuorossaan esille toi

puhemies heinäluoma on ottanut esille myös sen että rehtoreilla pitäisi olla mahdollisuus puuttua paremmin koulurauhaongelmiin

tämä ypäjän laitos on sellainen että se tulee noin kolmessa vuodessa peittämään omat investointikustannuksensa elikkä se on erittäin merkittävä

on aika lailla poikkeuksellista että tällaisessa tilanteessa pystymme parantamaan pienituloisten asemaa samaan aikaan kun taloutta olemme myös tervehdyttämässä

hän on antanut tukensa sille että annettaisiin rehtoreille oikeus evätä oikeus opetukseen kolmeksi päiväksi

ja meillä on jo esimerkkejä siitä miten näitä toimintoja on siirretty esimerkiksi viroon ja näin menetämme nämä kaikki hyödyt joista yhtenä ovat tietysti verotulot mutta sitten on myös paljon kaikkea muuta

tässä keskustelussa tuossa debatissa voi olla että itse kukin hieman turhan yksioikoisesti sitä keskustelua kävi

edustaja tölli antoi kovin kuntarajalähtöisen kuvan tästä meidän kuntauudistuksestamme

rakkautta emme voi säätää onnellisuuttakin vain välillisesti ja minun mielestäni tässä me säädämme juuri sitä

luulen että tässä salissa kaikki ovat aivan yhtä mieltä siitä että ensin tarvitaan riittävät tukitoimet tarvitaan riittävän pienet opetusryhmät tarvitaan kaikki mahdollinen apu ja tuki

kuntauudistusta ei pidä tehdä rajalähtöisesti kuntarajalähtöisesti vaan ennen muuta palveluiden palveluiden tuottamisen ja organisoinnin näkökulmasta ja tämä on myös meidän tavoitteemme jos tähän tutustuu mitä olemme tekemässä

mutta suomen rehtorit opettajien ammattijärjestö vanhempainliitto ovat sitä mieltä että vakavimmassa tilanteessa pitää olla keino viheltää peli poikki nopeasti

itse asiassa olisin halunnut tuossa keskustelussa kiittää valtiovarainministeri urpilaista siitä että kun sosialidemokraatit tulivat hallitukseen niin paras laki laitettiin hyllylle

toivon siis että ministeri huovinen ottaisi tämän lakialoitteen myös käteensä ja tutustuisi siihen vielä kertaalleen sillä hänellä on kuitenkin se nopein valta tehdä nämä muutokset millä estettäisiin muun muassa näiden jakeluautojen turhat maalaamiset

ei kukaan halua että hänen lastaan erotetaan koulusta ei tietenkään mutta jokaisen vanhemman pitää haluta että hänen lapsensa ongelmiin puututaan

se oli pakkolaki monessakin mielessä

nyt säädetään lakia jolla puututaan siis pahimpiin ongelmiin

minä haluan olla siinä joukossa joka on katsonut tulevaisuuteen ja luulen että tulevat sukupolvet meitä tästä päätöksestä kiittävät

jos ulkomaalainen jakeluauto voi ajaa niin aivan yhtä hyvin suomalainen jakeluauto voi ajaa

ei tämä muuta meidän suomalaista koulua merkittävällä tavalla mutta se antaa opettajille mahdollisuuden puuttua vakavimpiin ongelmiin

tätä on vaikea ymmärtää ja minun mielestäni se on jopa loukkaavaa että vuodesta toiseen näiden meidän yhdessä tekemiemme juhlaistuntopäätösten jälkeen tuodaan tänne budjettiesityksiä joissa on leikkauksia ja todennäköisesti odotetaan että eduskunta ne rahat sinne jälleen palauttaa

laitilan panimon vesisäiliö voi olla kukkotölkin näköinen tulevaisuudessakin koffin hevoskärryt voivat tuolla kadulla mennä ja sosiaalisessa mediassa saa tykätä ja jakaa niin kuin se siihen sosiaaliseen mediaan kuuluu

arvoisa puhemies

tietysti oli hyvä että se vihellettiin poikki

meillä on jo nyt voimassa se keino että sivistyslautakunta tai koulutuslautakunta millä nimellä se sitten kunnissa onkin voi erottaa oppilaan koulusta mutta usein se tapahtuu kuukauden puolentoista päästä

paras laki oli synnyttämässä monille alueille erikoisia hallintohimmeleitä ja viemässä päätösvaltaa nimenomaan kuntien valtuustoista ja lautakunnista ja hallituksista kuntayhtymiin

tähän ed

asellin puheenvuoroon liittyen jossa hän moitti nykyhallitusta varsin kovin sanoin täytyy kyllä todeta että jos olemme vertailleet edellisen hallituksen ja nykyhallituksen sosiaalista oikeudenmukaisuutta siinä nykyhallitus on aivan omaa luokkaansa edelliseen hallitukseen verrattuna niin jos tekisimme tässä asiassa tuon saman vertailun vertaisimme edellisen hallituksen toimia jossa te sosialidemokraatit olitte mukana tämän hallituksen toimenpiteisiin niin kyllä niillä on ero kuin yöllä ja päivällä

itse toivoisin että enää ei sellaista voisi sanoa teatteria tarvitsisi järjestää vaan nämä rahat olisivat jatkossa riittävät siihen päivään asti kun viimeinen veteraani täältä pois lähtee

joissain kunnissa sivistyslautakunta saattaa kokoontua kahden kuukauden päästä

silloin se ei enää toimi sellaisena akuuttina pelin poikki viheltämisenä kuin sen pitäisi olla

itse olen opettajien ammattijärjestön suomen rehtoreiden ja vanhempainliiton kanssa samaa mieltä että silloin pitäisi olla mahdollisuus rehtorilla oajn puhumaan niin sanottuun kolmen päivän koulukarenssiin

arvoisa puhemies

tässä tämän päivän aikana on käyty hyvä ja perusteellinen pitkä keskustelu lähetekeskustelu jonka pohjalta nyt sivistysvaliokunnassa tulemme tätä työtä jatkamaan

en usko että sitä tultaisiin käyttämään pienimpien lasten kohdalla ei varmastikaan mutta yläkoulussa murrosiän aikana se olisi viimesijainen keino nopeasti viheltää peli poikki kun koululaisen oma turvallisuus hänen luokkakavereidensa turvallisuus ja opettajien koko kouluyhteisön turvallisuus sitä vaatisivat

sen takia pidän parempana että nyt mietitään uudemman kerran palveluita palveluiden tuottamista ja organisointia niin että meille syntyisi aitoja vahvoja peruskuntia sellaisia kuntia jotka pystyvät itse vastaamaan pääosasta palveluita

voin luvata ja taata sen että tuo kuuleminen tulee olemaan erityisen perusteellista myös sivistysvaliokunnassa ja olemme valmiita vielä tarkasti käymään läpi tämän lain kaikki yksityiskohdat ja kaikki ne huhutkin ja väitteet joita tämän lain ympärillä on esitetty

täällä on tänään keskustan riveistä väitetty että meidän suunnitelmamme olisi niinkin suuri että kunnan pitää erikoissairaanhoidosta vastata yksin

niin kuin oaj on esittänyt ei lasta nuorta jätettäisi yksin vaan tämän kolmen päivän aikana sosiaalitoimella olisi nopeasti keinot mahdollisuudet laittaa asiaa kuntoon oppilashuoltotyöryhmä toimisi nopeasti ja tekisi toimenpiteet joilla saadaan palautettua koulurauha luokkaan ja toisaalta palautettua myös tämä oppilas jolla on suuria ongelmia takaisin normaaliin koulujärjestykseen

en itse ole sellaista ymmärtänyt mutta perusterveydenhuollosta sosiaalitoimesta mielellään vaikka ammatillisesta koulutuksesta

yksi sellainen oleellinen asia on tuo yliopisto opintojen maksuttomuus

tämän uuden lainkin mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus säilyy tulevaisuudessakin maksuttomana mutta tämän lisäksi tällä lailla tullaan käynnistämään kokeilu jossa yliopistot ja korkeakoulut voivat hakea yksittäisille maisteriohjelmille lupaa kerätä tulevaisuudessa rahaa myös eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuossa aiemmin toin esille näitä asioita joita olemme tehneet mutta nyt jäi epäselväksi sisältyykö tämä esitys jota nyt esitätte sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettiin eli oletteko te tätä aidosti ensi vuonna toteuttamassa

otan lyhyesti puhemies vielä loppuun kuntien tilanteesta kun täällä on tuotu esille että olemme kovin kurjistamassa kuntien tilannetta

toivon että tätä myös sivistysvaliokunta vielä omassa käsittelyssään käy ilman suuria tunteita läpi muuttaisiko se oleellisella tavalla meidän koulua huonompaan suuntaan vai toisiko se sellaisen keinon jota eduskunnan puhemies heinäluomakin on peräänkuuluttanut että voitaisiin peli nopeasti viheltää poikki

tämä on aiheuttanut jonkin verran opiskelijoiden keskuudessa pelkoa

ja silloin jos tämä sisältyy teidän vaihtoehtobudjettiinne niin todennäköisesti tälle löytyy myös hintalappu vai onko tämä sellainen esitys että tämä ei kuulu teidän vaihtoehtobudjettiinne eli onko tämä vain huutoja tyhjille korville

tälläkin viikolla kun muutamat opiskelijajärjestöt ovat käyneet tästä asiasta keskustelemassa nimenomaan tämä asia on ollut se mikä nousee vahvasti esille

viitamies onko tämä teidän vaihtoehtobudjetissanne eli oletteko toteuttamassa tämän ensi vuonna ja jos se on siellä paljonko tämän hinta on

on oleellista ja tärkeää että tässä laissa on vahvasti mukana osallisuus yhteisöllisyys mutta myös vanhemmuus

sitä kaikkea suomalainen peruskoulu ja suomalaisten lasten kasvattaminen entistä enempi tarvitsevat

arvostettu puhemies

kyllä tämä tapaus minun mielestäni en ole ollut siis sosiaali ja terveysvaliokunnassa tätä hallituksen esitystä käsittelemässä on hyvä esimerkki nyt siitä että näissä pitää olla vielä valppaampana ja pyrkiä löytämään myös ne kaikki pienetkin arjen tulkinnat ja arjen mahdollisuudet mihin se voi vaikuttaa

arvoisa puhemies

tässä on käyty keskustelua aika paljon siitä pitäisikö sellaista lainsäädäntöä säätää jota ei pystytä valvomaan

kun jäin itse miettimään ja tuossa omassa puheenvuorossani kävin hieman läpi tuota valviran tekemää selvitystä ravintolatupakoinnista niin silloin kun tuo ravintolatupakointi kiellettiin niin varsin yleinen keskustelu oli se että lähestulkoon oltiin perustamassa kapinaliikkeitä että mehän poltamme joka tapauksessa

tässä tulee valitettavan usein nykyään sellainen olo että meille tarvitsisi säätää laki että maalaisjärjen käyttökin on joskus

mutta kyllä meistä suomalaisista kuitenkin valtaosa on sellaisia ihmisiä että kun laissa on säädetty jotain niin sitä halutaan noudattaa ja sitä noudatetaan vaikka siellä ei olisikaan poliisia valvomassa

mutta jos tämä on teille nyt niin tärkeä te olette tehneet esityksen ensi vuodeksi esitätte muutoksia tämän hallituksen budjettiin jos tämä on teille nyt ykkösasia ja niin tärkeä kuin te olette tänään täällä vakuuttaneet niin miksi tämä ei sisälly puheenjohtaja ed

arvoisa puhemies

sasi nosti tässä tämän perustuslaillisen kysymyksen esille minun puolestani ja sitä ei minulta edes kysytä se on ihan syytä selvittää

toisaalta jäin miettimään myös sitä eikö meidän lainsäätäjien pidä myös kantaa huolta sellaisista ihmisistä jotka tahtomattaan joutuvat tämän tupakansavun piiriin ja silloin ymmärrän tuon ajattelun myös tuosta autotupakoinnin kieltämisestä

meillä on konkreettiset esitykset miten perusopetusta parannetaan

samalla laillahan olemme viemässä eteenpäin myös päihdeäitien pakkohoitoa eli olemme puuttumassa siihen oikeuteen että saa alkoholia käyttää mutta sitä ei saisikaan enää käyttää jos on raskaana mikä olisi minun mielestäni ihan oikein

en tiedä sisältyykö siihenkin perustuslaillinen ongelma

arvoisa puhemies

te arvoisa edustaja kivelä ja teidän puolueenne perussuomalaiset ette ole kertoneet vaihtoehtoanne säästötoimenpiteiksi

mitä veroja te olette valmiita korottamaan

näyttää siltä että teillä ei ole mitään muita kuin kauniita sanoja esittää täällä salissa ja toreilla ja näyttää siltä että gallupluvutkin menevät sen mukaan alaspäin

arvoisa puhemies

kun entinen puolustusministeri puheenvuoron pitää on hyvä että voimme muutaman sanan tässä vaihtaa

arvoisa puhemies

en tiedä onko se sitten poliitikkojen tehtävä vai onko se enempikin puolustusvoimien ja asiantuntijoiden tehtävä kartoittaa sitä mitä tapahtuu jos rahoitus pysyy nykytasolla tai sitä lisätään tai sitä jopa nykytasosta edelleen leikattaisiin

mutta olisin edustaja kääriäiseltä kysynyt mikä on nyt keskustan linja tässä pohjoismaisessa yhteistyössä

ja niin kuin oikeusministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö totesivat lakivaliokunnassa esityksessä ei muuteta alkoholipoliittisia linjauksia vaan kyseessä on rikoslain kokonaisuudistuksen periaatteiden toteuttaminen sekä lisäksi vanhojen säännösten kääntäminen nykysuomeksi

nyt ollaan tekemässä islannin ilmavalvontaan harjoitusta ja näyttää että sekään ei kelpaa teille pohjoismaisen yhteistyön muotona

tämä kuitenkin meinasi mennä sellaiseksi käsittelyksi lakivaliokunnassakin että olisimme lähteneet tekemään vajavaisella asiantuntijakuulemisella alkoholipoliittisia linjauksia ja sen takia tämän lain käsittely kesti lakivaliokunnassa luvattoman kauan seisoi pöydällä kuukausikaupalla ennen kuin asiaa saatiin eteenpäin

hautala kävi hyvin läpi tämän lain tärkeimmät muutokset ja sen mihin tällä alkuperäisesti tähdättiin

en lähde niitä tässä toistamaan mutta nostan esille nuo kaksi ongelmakohtaa jotka lakivaliokunnassa erityisesti keskustelua aiheuttivat

tämän ongelman nostivat erityisesti esille keskustan ja kokoomuksen edustajat lakivaliokunnassa ja olen erittäin tyytyväinen kollegoihin siitä että määrätietoisesti teimme työtä ja saimme oikeusministeriön ja myös muut hallituspuolueet taipumaan sen esityksen kannalle jonka lakivaliokunta lopulta teki

arvoisa puhemies

arvostettu puhemies